pulliainen nosti tämän harmaan talouden ja siellä on isot rahat saatavissa valtiontalouteen ja kunnallistalouteen jos ne ongelmat saadaan korjattua

me olemme kuulleet että esimerkiksi terveydenhoitopuolella it ohjelmien ja palveluitten yhteentoimivuutta parantamalla ja näitä palveluja kehittämällä voidaan merkittävästi voimavaroja irrottaa ja kustannuksia säästää

arvoisa puhemies

paras hanke on pakottanut pienemmät kunnat kehittämään palvelurakennettaan mutta samalla se on myös vauhdittanut näitä kuntaliitoksia ja tätä ovat tukeneet myös merkittävät porkkanarahat elikkä yhdistymisavustukset

kuntaliitosten tuomat taloudelliset hyödyt tulevat viiveellä niin kuin täällä on todettu ja tähän tietysti vaikuttaa tämä henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja mutta ilman tätä varmaan näitä kuntaliitoksia olisi ollut aika vaikea saada tässä mittakaavassa liikkeelle

on paikallaan tarkastella myös kunnan osan siirtämistä toiseen kuntaan varsinkin kun usein näissä kuntaliitostilanteissa jokin kunnan reuna alue voisi saada palvelut lähempää naapurikunnasta ja tähän säätelyyn nyt sitten on tulossa helpotusta kun näistä kaavamaisista pinta alarajoista ja asukasmäärärajoista ollaan luopumassa

on hyvä että vesilain säätelyyn saadaan selkeytystä ja voidaan myös sitten parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä ja vedenottamon suoja alueisiin

ne ovat hyviä asioita ja pidän tärkeänä että paikallisen vedenoton tarpeet voidaan turvata tällä etusijajärjestyksen säätämisellä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on tarpeellinen ja hallintovaliokunnan mietintö on hyvä

tämä on tärkeä asia

siinä mielessä tämä on erittäin tärkeä asia

haluan nostaa esiin pirkanmaalaisen ongelman kun siellä on lähdetty haja asutusta rajoittamaan

nyt tuli kielteinen päätös ja perusteluna oli että luvan myöntämiselle ei ole perusteita nykyisen valtakunnallisen ja pirkanmaalaisen kaavoitus ja lupakäytännön mukaisesti

olen ymmärtänyt että laki ei ole muuttunut ja olen kummaltakin ministeriltä kuullut että ministerit eivät ole ohjeistaneet viranomaisia kireämpään tulkintaan mutta näin vain on tapahtunut ja pirkanmaalla tämmöinen käytäntö on levinnyt

tämä on kyllä kansalaisten oikeuksien kannalta erikoinen tilanne että viranomaiset soveltavat lakia tiukempaa käytäntöä

mihinkä tämmöinen perustuu ja voidaanko tähän käytäntöön puuttua

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on jo edellisissä puheenvuoroissakin todettu tilatukilaki on ollut erityisen työläs säädösasia johtuen eun lainsäädännön ja meidän lainsäädäntömme yhteensovittamisen ongelmista joita ed

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa eduskunnalle tarkastusvirasto esittää suorittamiensa tarkastuksien tulosten perusteella muodostamansa johtopäätökset valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta sekä yhteenvetotiedot eduskunnan kannalta tärkeimmistä tarkastushavainnoista

mielestäni on tärkeää että vuokranantajan ja vuokraajan oikeudet turvataan tilanteessa jolloin vuokrasopimuksessa ei ole osattu ennakoida tilatukijärjestelmän vaikutuksia tuleviin tukioikeuksiin

tilanteissa joissa sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen on tärkeää että kansallisesta varannosta voidaan myöntää tukioikeuksia niissä tapauksissa joissa se on säännösten mukaan mahdollista

niin kuin ministerikin totesi kansallisen varannon käyttömahdollisuudet ja riittävyys ovat jatkossa tärkeitä kysymyksiä

julkisen talouden velkaantumisen ja kestävyysvajeen vuoksi julkisen sektorin tuottavuuskehityksestä huolehtiminen on kansantalouden toimivuuden kannalta erittäin tärkeää

varannon riittävyyden kannalta valiokunta esittää että mikäli viljelijä ei käytä tukioikeuksiaan kahteen vuoteen ne palautuvat kansalliseen varantoon

kansan ja valtiontaloudellisista syistä väestön ikääntymisen ja työvoiman vähenemisen vuoksi sekä ilmasto ja ympäristömuutokseen varautumiseksi julkisen hallinnon ja palvelutuotannon tuottavuuden ja tehokkuuden järjestelmällistä parantamista on jatkettava

lainsäädännössä ja sen perusteluissa olisi nykyistä selkeämmin asetettava taloudellisten voimavarojen riittävyys kuntien itsehallinto ja kansalaisten yhdenvertaiset edellytykset saada palveluita keskinäiseen arvojärjestykseen

arvoisa puhemies

tarkastusvirastolle tehdyssä kantelussa kiinnitettiin huomiota kemira growhow oyjn myyntiin norjalaiselle yara international asalle

tarkastusviraston näkemyksen mukaan kemira growhown myynnin yhteydessä valtioneuvosto ja valtioneuvoston kanslia toimivat valtiontalouden näkökulmasta toimivaltansa puitteissa hyväksyttävällä tavalla

puoluetuen osalta olisi tarkoituksenmukaista soveltaa valtionavustuslain mukaisia menettelyjä

autoverotusta koskevassa tarkastuksessa selvitettiin autoverotukseen ja erityisesti käytettyjen autojen verotukseen liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia ongelmia

käytettyjen autojen verotukseen on liittynyt myös vaikeita eu oikeudellisia kysymyksiä

tarkastusvirasto on katsonut että autojen verotus ei käytettyjen autojen osalta ole toteutunut kustannustehokkaasti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti

sitä koskevassa tarkastuksessa selvitettiin onko ajoneuvohallintokeskuksen palvelujen kokonaisuudistushankkeen projektien suunnittelu ja toteutus ollut asianmukaista

lisäksi haluan todeta niin kuin ed

arvoisa puhemies

ahde täällä jo aiemmin totesi että valtiontalouden tarkastusvirastolle ollaan antamassa puoluerahoitusta ja vaalituki ja vaalirahoitusilmoituksia koskevia valvontatehtäviä

siinä on monia tärkeitä asioita

täällä on monessa puheenvuorossa syyttävä sormi osoittanut maataloutta ja niin kuin ministeri lehtomäki totesi maatalous on viime vuosina merkittävästi vähentänyt ravinteiden käyttöä ja ottanut uutta teknologiaa käyttöönsä

kyllä meidän maatalous kestää vertailun itämeren muiden maatalousmaiden kesken ja siltä osin maatalous on kyllä tehnyt parhaansa

tässä yhteydessä täytyy todeta että on paikallaan että eduskunta huolehtii siitä että tarkastusvirastolla on tähän toimintaan ja ylipäätään tähän tärkeään toimintaan riittävät resurssit

mutta niin kuin ed

lakeja säädettäessä ei huomioida lakien toteuttamiseen tarvittavia riittäviä resursseja

herra puhemies

valtiontalouden tarkastusviraston kertomus on tärkeä työkalu eduskunnalle ja sen tarkastusvaliokunnalle julkisen toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

viime vuosi on mittareiden valossa ollut synkkä ja asettaa aikamoisia haasteita tuleville vuosille

tietoja valtiontalouden kehysten noudattamisesta voidaan pitää tarkastuksen perusteella oikeina

eduskunnan edellyttämästä raportoinnista tässä tilinpäätöskertomuksessa nostan joitakin asioita esille

ensinnäkin eduskunta edellytti hallituksen antavan valtion tilinpäätöskertomuksen huhtikuun loppuun mennessä ja tässä aikataulussahan ei nyt ihan täysin onnistuttu

toki melko lähelle päästiin että se saatiin tänne eduskuntaan mutta kaiken kaikkiaan tässä on tarkoitus että eduskunta ehtisi ennen kesälomille lähtöä ottamaan kantaa viime vuoden tilinpäätökseen ja sitä koskevat havainnot voitaisiin sitten ottaa ensi vuoden talousarviossa paremmin huomioon

kyllä tässä kiireaikataulu varmasti tulee jotta tämä voidaan perusteellisesti täällä käsitellä

tämä on valtiontalouden kannalta yksi oleellisia asioita että tässä ohjelmassa voitaisiin edetä aikataulun mukaisesti mutta näinhän tässä nyt ei käy

valtiovarainvaliokunta on huomioinut valtiontalouden haasteet mietinnössään hyvin ja nostanut esiin ne tekijät joilla jatkossa on valtiontaloutta korjattava ja saatava asiat raiteilleen

tuottavuusohjelma on puhuttanut paljon

itse olin eilen pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puitteissa kuulemassa pirkanmaan ely keskusta ja kyllä siinä informaatiossa tuottavuusohjelma nousi hyvin vahvasti esille

näihin asioihin on myös tarkastusvaliokunta omassa lausunnossaan puuttunut ja nostanut muun muassa liikenneinvestointien tärkeyden esiin ja myös seinäjokioulu ratahankkeen jossa nyt kehyksessä on liian vähän rahaa jotta hanke voidaan järkevästi toteuttaa

henkilöstöä vähennetään nimenomaan ensi vuoden osalta merkittävästi ja se ei ole synkronissa ely keskuksen henkilöstön eläköitymisen kanssa mikä alun perin piti myös ottaa huomioon tuottavuusohjelmaa toteutettaessa

tämä johtaa siihen että niitä tehtäviä joihin suorastaan pitäisi rekrytoida uutta väkeä ei voida toteuttaa järkevästi

nyt junat myöhästelevät ja kuljetukset häiriintyvät

herää kysymys onko meillä tuottavuusohjelma kaikilta osin tuottavuustavoitteiden mukainen vai onko tapa jolla tuottavuusohjelmaa toteutetaan jopa tuottavuutta jarruttava tekijä

valtiontalouden kehykset ovat tiukat ja alun perin perusteet tuottavuusohjelmalle tietysti olivat perustellut mutta herää kysymys onko tämänhetkinen työllisyystilanne otettu riittävästi huomioon

vaikuttavuustavoitteitten osalta todetaan että eri hallinnonaloilla on merkittäviä eroja

valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa ettei sisäistä valvontaa ole valtiokonsernissa kokonaisuudessaan järjestetty siten että valtion talousarviosta annetun lain ja hyvän hallinnon periaatteiden vaatimukset toteutuisivat

ongelmana ovat erityisesti valtion virastojen ja laitosten sekä talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen välisen vastuujaon puutteet

kaiken kaikkiaan uskon että tarkastusvaliokunnassa näistä asioista kun kuulemiset tehdään merkittäviä valtiontalouden vaikuttavuuden kannalta tärkeitä havaintoja nousee esiin

mutta ed

tähän kysymykseen valtiontalouden tarkastusvirastokin on puuttunut ja nyt tarkastusvaliokunta on käynnistämässä parikin tutkimushanketta joilla lähdetään tämän harmaan talouden kysymyksiä selvittelemään

ministerin selonteko oli erinomainen ja kattava ja siinä nousi kyllä varmasti esiin kaikki ne tärkeimmät tekijät millä tätä kotimaisen ruuan tulevaisuutta voidaan varmistaa

ihan avainkysymys on tämä kotimaisen tuotannon kannattavuus ja tämä viljelijän osuus on yksi semmoinen asia minkä eteen ministerikin on toiminut ja ylipäätään tukipolitiikan merkitys on suuri

me tarvitsemme tukea

byrokratian vähentäminen on yksi oleellisimpia asioita ja näitten suhteen meillä on tosiaan paljon vielä tekemistä

arvoisa puhemies

maaseutupoliittinen selonteko on erittäin laaja ja sisältää hyvin kattavasti maaseudun elämään ja toimeentuloon liittyvät asiat

maaseudun kannalta keskeistä on ihmisten toimeentulo maaseudulla ja elinkeinojen merkityshän tässä on aivan keskeinen mutta selonteossa nousee myös hyvin keskeisesti esille maaseudulla tarjottavat palvelut

nimenomaan tieverkko on noussut monissa puheenvuoroissa täällä esille ja se on välttämätön nykyisen kuljetustarpeen kannalta mutta myös maaseudun uusien elinkeinojen ja matkailunkin kannalta

kun tätä keskustelua on kuulostellut oikein ihmettelee minkä takia maaseudulla sitten menee hyvin kun jokainen puolue ajaa vahvasti maaseudun asiaa ja jopa vastalausekin on aiheesta tehty

valtiontalouden tarkastusvirasto on kertomuksessaan eduskunnalle nostanut esiin monta tärkeää asiaa joita voitaisiin tässä yhteiskunnassa hoitaa paremmin ja pitää hoitaa paremmin

ministeri anttila on ansiokkaasti puolustanut kotimaista elintarviketta ja ministerin puheessa hän muun muassa toteaa että kuluttajien oikeuksia tietää ruuan tuotannosta ja elintarvikkeiden alkuperästä on laajennettava

haluan tässä tarkastusviraston kertomuksen ja valiokunnan mietinnön osalta joitakin asioita nostaa esille ehkä ensimmäisenä tarkastusviraston voimavarakysymyksen

tämä on yksi iso kysymys ja ongelma kuluttajille

tarkastusvirastolle on annettu uusia tehtäviä vaalirahoituksen valvonta ja jonkin verran on havaittavissa että tarkastusvirasto on joutunut sopeuttamaan tehtäviä määrärahojen puitteisiin

pakkausmerkinnöissä ulkolainen alkuperä näkyy hyvin pienellä ja pakkaukset usein on tehty siten että teksti on suomenkielistä ja helposti harhautetaan kuluttajaa

jos tarkastettavaa on pitää siihen löytyä resurssit ja uskon että se on myös tuottavaa työtä

arvoisa puhemies

ihan joihinkin asioihin otan tässä kantaa vaikkapa ensin tähän valtion tuottavuusohjelmaan josta on paljon puhuttu

tältä osin haluan nyt todeta että valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion henkilöstön vähentämispyrkimyksiä pyrkimyksiä ei sinänsä tee pysy vähentämispyrkimyksistä ei sinänsä pidä luopua koska työikäinen väestö alkaa nyt vähentyä ja tämähän on ollut yksi oleellinen lähtökohta koko tuottavuusohjelmalle

vesivoima on säätövoimaa joka on moninkertaisesti arvokkaampaa kuin muu sähkö ja siinä mielessä meidän on varmaan tarpeen koettaa käyttää rakennettuja vesivoimamahdollisuuksia joita valtakunnassa on entistä tehokkaammin hyväksi ja samalla on kysymys myös tulvansuojelusta ja nämä asiat yhdistämällä voidaan saada kyllä paljon hyötyä aikaan

mutta henkilöstön vähentämisohjelman pitäisi perustua tuottavuutta parantaneista toimenpiteistä seuranneeseen henkilöstötarpeen vähenemiseen ja nyt näyttää että kaikilta osin näin ei ole tapahtunut vaan on jouduttu kategorisesti henkilöstöä vähentämään

puhtaan talousveden saannin varmistaminen on erittäin iso kysymys kansalaisten kannalta ja huoli tulevaisuudessa on että vesivarat maailmalla eivät riitä ja kansalaiset ovat huolissaan siitä että meillä turvataan sitten kotimaassa tämä vedensaanti eikä anneta sitä vedenottomahdollisuutta ulkolaisille yrittäjille

tätä tuottavuusohjelman toteuttamistapaahan on seurattu usean vuoden aikana ja ohjelma sinänsä on tarpeen mutta sen toteuttamisessa on puutteita

valtiovarainministeri puolusti tuottavuusohjelman toteutumista ja otti esimerkiksi verohallinnon

siinä mielessä tämä etusijajärjestely on tärkeää tässä vesilaissa ja sillä turvataan paikalliset vedenottotarpeet ja kansalaisten mahdollisuudet hyödyntää tätä suomalaista yhä arvokkaampaa varallisuutta

ehkä voisi todeta että verohallinnossa on tietotekniikkaa pystytty kohtuullisen hyvin käyttämään hyväksi mutta kaikilta osin ei ole onnistuttu yhtä hyvin

on tärkeää niin kuin tarkastusvaliokunta edellyttää että nyt henkilöstötarpeet selvitetään ja toimitaan henkilöstön vähentämisessäkin järkevien periaatteitten mukaan

kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on tärkeä tavoite tässä lainsäädännössä että kansalaiset voivat paremmin osallistua omaa ympäristöä ja vedenottamon suoja alueita koskevaan päätöksentekoon ja siinä mielessä tässä lakiesityksessä näyttäisi olevan kyllä aika paljon parannusta aikaisempaan sääntelyyn mutta edelleen sillä vilkaisulla mitä minä tuosta laista ehdin tutkia niin siellä vielä parantamisen varaa tässäkin esityksessä varmasti on nimenomaan kansalaisten oikeusturvan kannalta

henkilöstön eläköitymisen piti olla yksi semmoinen peruste joka otetaan huomioon henkilöstöä vähennettäessä mutta näyttää että tätäkään periaatetta ei ole kovin hyvin pystytty noudattamaan

täällä jo debatissakin nousi esiin tämä pohjavesialueisiin liittyvä päätöksenteko ja mahdollisuudet niihin päätöksiin puuttua

ne ovat nykyisin täysin ympäristöviranomaisten käsissä ja maanomistajilta ei mielipiteitä kysellä eikä valittamismahdollisuuksiakaan näissä päätöksissä ole vaikka seuraukset tänä päivänä ovat taloudellisesti erittäin merkittävät ja kun ympäristölainsäädäntö on kiristynyt ja erityisesti maatalouden puolella tapahtunut erittäin paljon säätelyn kiristämistä niin siinä mielessä tämän lainsäädännön saattaminen ajan tasalle on kyllä jo kansalaisten perusoikeuksienkin kannalta tärkeää ja välttämätöntä

eräs syy verotukien käyttöön näyttää olevan niin kuin täällä on todettu kehysraamit ja verotukia käyttämällä on sitten vähän voitu näitten raamien yli mennä

politiikkaohjelmat ovat sellainen asia mikä varmasti kiinnostaa valiokunnan esityksenä

nimenomaan painotan sitä että nykymuotoisina politiikkaohjelmat eivät ole tuoneet niitä tuloksia mitä on odotettu

tarkastusvaliokunta on todennut tarkastusviraston selvitykseen perustuen että nykymuotoisten politiikkaohjelmien jatkaminen seuraavalla hallituskaudella ei ole tarkoituksenmukaista

ohjelmien tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää että niiden käytössä on riittävät valmisteluresurssit ja ohjelmien toteutuksen vaatimat määrärahat

ja kuitenkin kyse on pohjavesialueesta jolla on erittäin kovat rajoitusmahdollisuudet joka on yleiskaavassa merkitty erikoisviljelyyn tarkoitetuksi alueeksi ja alueella on paljon omakotitaloja jotka ovat joutuneet vuosikaudet vuosikymmenet johtamaan likavedet umpisäiliöihin

haluan vielä puuttua vaikka aika näyttää loppuvan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen pääkaupunkiseudulla ja nimenomaan painotan sitä että kysymys on pääkaupunkiseudulla tapah tuneesta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta

ja jos tämmöiset määräykset ovat perusteettomia niin kyllähän kansalaisten oikeusturvan kannalta on tärkeää että nämä pohjavesialueet todella selvitetään ja ne rajaukset nykytekniikalla selvitetään koska välineitä on olemassa

valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon yhteydessä maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä joka hyväksyttiin nimenomaan todettiin maaseudun kaavoituksen liikenteen ja asumisen osalta että kaavoituksessa tulee ottaa kattavasti huomioon erityyppisten maaseutualueiden erilaiset tarpeet ja kaavoitukselliset periaatteet eivät voi olla samanlaisia maaseudun väljyydessä ja kaupunkien läheisyydessä